kytömäki hurraa seisaaltaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä se oli tapana tulla kerrotuksi että lakiehdotuksen toinen käsittely on tehty tähtäsi

valiokunnan tiedotus ja ajatustensa rokkalan ehdotus ei kyllä mukaisen kannanoton

arvoisa puhemies kataisen ja urpilaiseen sinipunahallituksen leikkauslinja sai syksyn budjettiriihessä jatkokseen hallituksen rakenne oli itse leikkaus ohi

mauri pekkarisen ehdotuksesta edustaja timo soinin ehdotusta vastaan tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta edustaja markus mustajärven pekkarinen on antti kaikkosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen

perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää kaj turunen ja keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää kimmo tiilikainen

äänestyksessä

huomautan että pöytäkirjamerkintää miten kukin

ehdotusten tekemistä varten ritopääluokan ykstyskohta

istuntoa seuraavat kutsuvieraina veteraanijärjestöjen edustajat suomen sotaveteraaniliitosta rintamaveteraaniliitosta sotainvalidien veljesliitosta ja rintamanaisten liitosta

saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä ervvn varainhankinnalle annetun takausajan pidennystä ja toteaa että tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

hallitus ei ole kyennyt talouden tervehdyttämiseen vaan on leikkauksillaan ja anto kolmekymmentäkaksi jaakko poussa kaksikymmentäyhdeksän eduskunta taas veroratkaisuillaan ajamassa suomen näivettymiskierteen partaalle eikä hallitus ole kyennyt vahvan valtion tavoin avaamaan telakkateollisuutemme ajankohtaisia solmuja vaarantaen samalla maailman korkea tasoisimmasta osaamisesta koostuvan meriteollisuuden verkoston menestymisen

kylän edustajia istumaan paikoilleen työskentelyä jo muutaman listoille kukin istu omalla paikallaan

kataisen ja urpilaisen hallituksen vastuulla reilun vuoden ajan ollut se miten turvalliseksi ihmisen elämä

de debatin haljeta multielsi katainen veistetään hirmutyöt ja porissa ja laitosto

yhden vasta

finanssipolitiikan valvonnan työkalut ovat uusia työkaluja erittäin tärkeä osa euroalueen vakauden varmistamista

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle kimmo tiilikaiselle välikysymyksen

edes neuvotella arlta voi myös erotuksen numero kolme mustakalliorinne osapuolen niskanen turusta kettunen eero

edustaja suloinen ehdotus ja edustaa pekkarisen eduskunta ei hyväksy kataisen hallituksen toimia suomen vastuiden ja riskien kasvattamiseksi eurokriisissä

ensi

moni tavallinen palkansaaja ja kotitalous on hyvin huolissaan siitä mikä on todellinen ostovoima ja tätä viestiä tulee nyt yhä enemmän myös ihmisiltä että ollaan huolissaan siitä mitä on tapahtumassa

euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön neuvoston vähemmistövaltuutetun astrid thorsin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan sekä varajäsen pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskuntaan

ruusut kansanedustajat ja muut ovat viimein saimme puolemme

ja luen sen joku tapana on

äänestyksessä on

joka katsoo pääministeri kataisen nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on pentti oinosen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen voimisteli

olo

sota kaksi ja häntä kuusikymmentäviisi ei voittaa on hyväksynyt ensimmäistä käsittelyssä selkä otetut lakiehdotukset lakiehdotus on toinen käsittely on päättynyt

että perustuslain kuuden ensimmäisen pykälän toisessa momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on puolueen puheen puheenjohtaja filosofian tohtori kansanedustaja jurppia ulkomaankauppaministeri gain jorma aleksanteri slu helsingissä kaartin kymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta kaksituhattaneljätoista

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava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

äänestyksen aloitusta kakskymmentä joan kolmekymmentäkolme kirjainta pois neljäkymmentä käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen

selonteko hyväksyttäneen

satakahdeksan viisi joan colomer ei yksi tyhjä poissa kymmenen

rakennepoliittisen ohjelman leikkausesitykset perustuvat ylimalkaiseen arvioon suomen taloustilanteesta ja kestävyysvajeen suuruudesta

virta ja

lisäksi tasavallan presidentti määrää puolueen puheenjohtaja kansanedustaja päivi maria räsäsen käsittelemään myös valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä puolueen puheenjohtaja kauppatieteen maisteri carl christoffer haglundin käsittelemään myös opetus ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita

joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta äänestää jaa jos ei voittaa on jyrki yrttiahon ehdotus asian lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan hyväksytty tulevasta

jäseniksi edustaja sasi wallinheimo hemmilä suutari peltonen eloranta kyläläinen filatoff vierula heikkilä louhelainen turva runkreen maijala pirttilahti heikki haapanen ja

osa wunder debatin hallin ja muut väätäinen viestintä oli ja muut pirkko ruohonen lerner todistaa kyky pistää kevään väritsteinista lähde jäljet vetää andersson osuuden myötä lintilälle asti ja viedä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä outi mäkelä ja jukka kopra hallintovaliokunnan jäsenyydestä johanna ojala niemelä ja outi mäkelä liikenne ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä outi mäkelä ja arto satonen maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä arto satonen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä sanni grahn laasonen ja varajäsenyydestä pauli kiuru työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä arto satonen ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä pirkko ruohonen lerner

voittaa on antanut epäluottamuslause

päättynyt tähti osille joita liikennemiselta voi kunto on ollut perustuslakivaliokunnan tulee lausuttu

äänestyksessä

outi noustu selonteko suomen osallistumista eun sotilaallisen kriisinhallintaoperaation keski afrikan

de debate viedä mut vehviläinen ostetaan hirmut kalmari kodeistaan laitos

olemme kokoontuneet tähän juhlaistuntoon kunnioittamaan venäjän keisarin aleksanteri toisen avoimen valtiopäiviä jotka käynnistyivät tuolloin viisikymmentä neljä vuotta kestäneen tauon ja o

nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta

kreikkalainen auttaminen herätti keskustelua euro alue jäsenmaissa saksa ja ranskan johtajat ymmärsivät että niiden suuret pankit saattaisivat kaatua valtion syliin mikäli kreikka ajautuisi

okei mut kaikkonen yhdestä ja viedä mutta hyvä

me vastaam

tasa arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta

usan vaikutus yksi ei pyydä vasta

sataviisitoista ja viisikymmentäkolme ja osa kolmekymmentäyksi

mutta tasatuloksen sattuessa jos kysymyksessä ei ole väliäänestys seurauksena on avoin lippuäänestys ja se vaatii tietysti hiukan enemmän aikaa

hylätään

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseniksi jukka gustafssonin ja maria guzenina richardsonin sekä varajäseneksi jouni backmanin perustuslakivaliokunnan jäseneksi maarit feldt rannan ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi riitta myllerin valtiovarainvaliokunnan jäseneksi heli paa sion liikenne ja viestintävaliokunnan varajäseneksi maria guzenina richardsonin sivistysvaliokunnan jäseneksi jukka gustafssonin ympäristövaliokunnan jäseneksi mikael jungnerin ja varajäseneksi lusty

keskustelu

menettelytapana

kimmo tiilikainen pirkko ruohonen lernerin kannattamana

eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä vakiovaatteisiin sopivia lakiehdotusten hylkäämisestä tää on tiedossa toinen käsittely on päättynyt eduskunta hyväksyy osalta viitoselta lausumaehdotus olisi ollut

nyt pyydän arvoisia edustajia rauhoittumaan itämeri keskustelun aloittamista varten ja pyydän että kokoukset käytävällä lopetetaan

ensi viikolla suomalaiset käyvät kuntavaaleihin keskustan mielestä ihmisillä olisi oikeus tietää

edustaja lapin

muutosutus

syyperusteisen perusturvan kaikki muodot ja toimeentulotuen perusosa tulee sitoa yhtenäisesti ansiotasoindeksiin

mustaketun okaita herra puhemies

valiokunta ehdottaa että lakiehdotukset hylätään

joka hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotusten hylkäämisestä äänestää jaa joka hyväksyy vesa matti saarakkalan ehdotuksen lakiehdotusten hyväksymisestä äänestää ei

nämä muutoksethan koskevat kaikkia euroalueen maita ja ne tehtiin sen jälkeen kun kreikan rahoituskriisi aiheutti syvän järkytyksen unionissa ja erityisesti euromaissa

grekelä haluttiin antaa mahdollisuus ja tämän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

aihe sopi nesteen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia voi myös neuvosto ehdottaa toiselle lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

toisen kerran tänne tutuksi

lähetekeskustelua varten istua kaveristuksen että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

auster

arja juvonen pirkko ruohonen lernerin kannattamana

jussi halla ahon varaedustajana rikosylikonstaapeli mika raatikainen helsingin vaalipiiristä miapetra kumpula natrin varaedustajana veturinkuljettaja kunnallisneuvos harry wallin vaasan vaalipiiristä merja kyllösen varaedustajana ylioppilasmerkonomi myyjä katja hänninen oulun vaalipiiristä ja henna virkkusen varaedustajana yhteiskuntatieteiden maisteri kuntayhtymän johtaja mikael palola keski suomen vaalipiiristä

värikäs oslo varten ystävä varmistuksen ensimmäinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan